lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kahdeskymmenesyhdeksäs sija puomien jaosto ehdotetaan siellä heti työelämään ja sadun valiokunta on keskustellut caddyn pääsi eläytyvän työelämän tasa

pidän sitä valitettavana samoin sitä että hallitusohjelmassa niin kuin täällä hallituspuolueiden edustajat ovat sanoneet monessa kohdin korostetaan jatkuvuutta pitkäjänteisyyttä kannustavuutta kannattavuutta ja niin edelleen

lähtökohta olisi siis toisinpäin elikkä se olisi sallittua ja tarvittaessa rajoitettaisiin eikä niin kuin nyt että se on kiellettyä ja tarvittaessa voidaan sitten joitakin lupia antaa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän kolmaskymmenes asian voi mennä ustöitä jotta asia näytetään talousvaliokunta keskustelu on pärjätä siellä pitää kalustoa ja

kuitenkin nämä tämäntyyppiset niin kuin luopumistuen selkeä heikennys on ovat aivan päinvastaiseen suuntaan viemässä viljelijöiden arkea kun pitäisi toimia valtion taholta niin että tällä hetkellä kannattavuusongelmissa oleva ala kohentaisi kannattavuutta ja pystyisi saamaan parempaa tuottavuutta aikaiseksi

siinä mielessä olisi perusteltua se että tämä asetelma käännettäisiin toisinpäin eli vielä kerran metsästys olisi sallittua ja tarvittaessa sitä rajoitettaisiin eikä niin kuin se nyt on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään pääty laatii ehdotuksen lagerstam toimi käsittää pintaisia album toisen käsittelyn esitellään päiväkin että se on lähtökohtaisesti aina kiellettyä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys jonka kolmaskymmenesensimmäinen asia kuin ennusteiden kaltaisia näytetään ympäristövaliokuntaan keskustelun tälle asialle mitään ympäristövaliokuntansa maan asioihin kolkytkaks kol

lähetekeskustelua varten ysitiellä on päivä riskin kolmaskymmenesneljäsosia pulmien ostoehdot jotta asia lähetetään sosiaali terveysvaliokunta on keskustelun tärkein asia lähetetään sosiaali ja

lähetekeskustelua varten stella päivystyksen kolmas viides asia voi mennä ostoehdot jotta asia näytetään hallintovaliokunta on keskustelun tärkein asia näytetään hallintovaliokuntaan käyty keskustelua varten ei sisällä päiväksi kolmaskymmeneskuudes aasia puomien jaosto ehdottaa että asialle pitää talousvaliokunta keskustelut käytiin toiselle tasolle

lisäksi kun tätä luopumistuen vuokrausvaihtoehdon poistamista perustellaan valtiontaloudellisilla seikoilla tästä saatavat säästöt ovat todellisuudessa olemattoman pieniä siihen hyötyyn nähden

eli se hyöty tulee lähinnä siitä että vuokrausvaihtoehto alentaa pääomien tarvetta tilanteessa jossa sukupolvenvaihdosta tehdään

ja silloin jos ei tarvitse ostaa vaan voi vuokrata sen maan niin ollaan paljon pienemmän pääoman tarpeessa ja siksikin tämä vaihtoehto olisi pitänyt säilyttää valikoimien joukossa

keskustelun päähän toiselle ja

keskustelun päätyyn tai siellä ketään talousvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivällis ja kolmaskymmenesyhdeksäs asiat voimme tyydyttää asia lähetetään

keskustelut käytiin täysillä töitä valtiovarainvaliokuntaan käyty keskustelua varten ystävänpäivä neljäs kymmenettä asia voi mennä ehdotetaan siellä pitää maa ja metsätalousvaliokunta keskustelun pääsevän asialle pitää maa ja metsätalousvaliokuntaan samanlaisia neljäkymmentä halua

on hyvä että nyt ministerikin ja hallitus näkyy lämmenneen sille että lähdetään hakemaan ja etsimään uusia rahoittamiskeinoja jollainen keskustan jo pitkään esittämä infra oy esimerkiksi on

kolmas asia on se että meidän ongelmamme numero yksi tietoliikenteessä on täällä hetkellä se häiriöalttius joka on tukiasemilla puheluiden ja nettiyhteyksien kanssa

yhtään euroa ei budjettirahaa tarvita

ministeri laittakaa operaattoreille velvoite hoitaa varavoima tukiasemille nykyistä paremmin jotta ne kestävät myöskin vähän isommat rajuilmat

herra puhemies

tämä lakiesitys maatalouden tukien toimeenpanosta pohjautuu euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen ja sitä koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen ja myöskin manner suomen uuteen maaseutuohjelmaan

mutta kun tuota maaseutuohjelmaa ja tätä lakia peilataan siihen isoon tavoitteeseen joka yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisella oli jonka yksi keskeisiä tavoitteita oli se että me yksinkertaistamme järjestelmää ja tuomme sen lähemmäs tilatason käytäntöjä niin tässä laissa on nyt osoitus siitä että on menty aivan päinvastaiseen suuntaan

siksi tämä ei toteuta niitä tavoitteita joita sekä hallitus tavoitteli komissio tavoitteli että euroopan unioni kaiken kaikkiaankin tavoitteli

eli tässä lakiesityksessä niin kuin tuossa edustaja kalmari edellä hyvin kuvasi tämä tukijärjestelmä on entistä monimutkaisempi se on entistä byrokraattisempi ja se on entistä kalliimpi ja se on viljelijän kannalta myöskin täysin kohtuuton

kaikki tiedämme sen että viljelijöiden hallintorasite on jo tällä hetkellä yli äyräitten ja tämä vain jälleen kerran sitä lisää

siinä mielessä pidän perusteltuna sitä että tämä lakiesitys pitää edustaa heikkilä koska edustaja hylätään

kun me kaikki haluamme vahvistaa meidän talouttamme oikaista meidän kauppa ja vaihtotasettamme kohentaa meidän työllisyyttämme ja sitä kautta hyvinvointiamme on ylivoimaisesti tehokkain keino siihen omat raaka aineet omat investoinnit oma tutkimus ja kehitystyö ja oma työ

ja kun meillä on tässä maassa metsää puuta niin paljon enemmän kasvamassa joka vuosi lisää kuin mitä me käytämme meillä ei ole varaa jättää tätä voimavaraa käyttämättä

täällä on tuotu erittäin teoreettisilla tasoilla sellaisia uhkia ja sellaista rivien väliin mukamas kirjoitettua asiaa joka ei vain pidä paikkaansa

meidän kaikkien pitää yhdessä tehdä kaikki mahdollinen että me sen pystymme tekemään

toivonkin että kun tästä kansalaiskeskustelua käydään ja julkista keskustelua käydään niin nämä asiat jätetään vähemmälle ettei suotta lietsota sellaista epävarmuutta jota nyt on tapahtunut tässä keskustelussa ennen tämän lain eduskuntakäsittelyä ja mietinnön valmistumisen jälkeen

samalla kun me tämän teemme ja nuo edellä mainitut hyvät asiat tästä aikaan saamme me saamme vähän kuin itsestään myönteiset ilmastovaikutukset aikaiseksi joita me myöskin haemme joita eurooppa hakee joita koko maailma hakee

elikkä metsäala tarjoaa niin monipuolisen ja niin ison mahdollisuuden niin kuin täällä on hyvin tässä keskustelussa tullut esille että tähän työhön meidän kaikkien pitää ryhtyä

pitäydytään nyt siinä mitä me olemme kirjoittaneet mitä mietinnössä lukee mitä lakipykälät osoittavat eikä mennä sen pidemmälle näissä asioissa

siksi se ei saa myöskään merkitä sitä että me rakentelemme sinne jatkuvasti ja tavan takaa uusia esteitä uusia hankaluuksia ja sellaisia asioita jotka eivät kannusta tekemään metsäalalla näitä edellä kuvattuja töitä

kukaan ei halua että eri elinkeinojen yhteensovittaminen ei olisi mahdollista tai ettei se toimisi niin hyvin kuin se nyt metsähallituksen toimesta tapahtuu vaan kaikki ne sisältyvät tähän mietintöön mietintötekstiin siihen tahtotilaan jota tällä selkeä valiokunnan enemmistö on halunnut osoittaa

tämä kaikki ohjaa koko metsähallitusta niin emoa sen kaikkia tytäryhtiöitä sen kaikkia tase eriä kuin aivan kaikkea toimintaa

tämä on se keskeinen viesti jonka haluan tähän loppuun meille kaikille itse kenellekin alleviivata ja toivoa että näin toimittaisiin

he hoitavat niitä kunnioittaen mutta myöskin tehokkaasti ja nämä asiat on mahdollista meillä yhdistää ilman että järkeistämis ja ylimitoitettua

keskusta on esittänyt ja esittää edelleenkin että hallitus toteuttaa omaa ohjelmaansa ei enempää eikä vähempää kuin toteuttaa omaa ohjelmaansa

käsittely ei ollut todellakaan huono mietintö eikä lausuntovaliokunnassa vaan päinvastoin

jo tähän valiokunnan puheenjohtajan kokoavan puheenvuoron päätämme keskustelun asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lahja saa me jäykistämme asiaa ylimitoitetulla suojelulla

vaikka aika oli rajallinen vaikka aikataulu oli tiukka siitä huolimatta pystyimme perusteellisesti käymään lävitse sekä asiantuntijoiden kanssa että myöskin keskenämme ja eri valiokuntien kanssa vuoropuhellen tätä lakiesitystä

ja ministeri koskinen laittakaa nyt ihmeessä tämä alkuperämerkintäasia kuntoon ja nämä reilummat kauppatavat mistä juuri äsken edustaja kataja oivallisella tavalla puhui eikä maksa euroakaan ei euroakaan budjetissa

nyt pitää tehdä ja keskusta edellyttää että nämä asiat tulevat ja ne tulevat nopeasti ensi vuoden alkupuolella eteen meille tänne eduskunnan käsiteltäväksi

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytetään e

vähi panoa varten esitellään kaiken edistyksen viides asiat puhemies hevosten pätevin tapana vähätellä seitsemästoista kolmatta kaksitoista kuusitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty viritä panna verolle seitsemästoista kolmannetta kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistuntoon

tämä täysistunto

lakiesityksessä luonnonvarakeskuksesta ehdotetaan että maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus mtt metsäntutkimuslaitos metla ja riista ja kalatalouden tutkimuslaitos rktl yhdistetään uudeksi luonnonvarakeskukseksi ensi vuoden alusta alkaen

lisäksi tämä lakiesitys on merkittävällä tavalla jalostunut ja parantunut tämän valmistelun aikana ja ne merkittävät puutteet joita siinä oli alun alkaen on korjattu

luonnonvarakeskuksesta tulisi suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos johon yhdistettäisiin myös maa ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiken tilastotehtävät ja maataloustuotteiden hintaseuranta

yksi tällainen puute mielestäni alun alkaen oli se että yliopistokeskukset eivät olleet lain piirissä

tämän lakiesityksen tavoitteena on edistää maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuksen yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta

asia on yliopistokeskusten osalta juuri niin kuin äsken ministeri virkkunen totesi

niiden merkitys aluekehityksen kannalta ja niiden alueiden joilla ei omaa yliopistoa ole aikuiskoulutuksen täydentämisen ja alueiden lähtökohdista lähtevän koulutuksen tarpeen tyydyttämisessä on erittäin suuri

elikkä voisi tuttavallisesti sanoa että se mitä me olemme tekemässä nyt tässä yhteydessä on laki lukesta ja tämän vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan meidän tavoitteisiimme eurooppalaisiin tavoitteisiin globaaleihin tavoitteisiin on erittäin merkittävä

tämän hankkeen aloitus oli viime kaudella ja silloin lähdettiin pohtimaan sitä minkälaisia hyötyjä saisimme siitä jos yhdistäisimme voimavarojamme

ja kiitos ministeriölle ja nykyiselle ministerille nyt se on saatu valmiiksi ja myöskin valiokunnalle kiitos erittäin perusteellisesta käsittelystä ja niistä hyvistä huomioista ja painotuksista joita tässä valiokunnan käsittelyssä eteen tuli

miksi on tärkeää että ulkopuolista rahaa tulee

siksi ja ennen kaikkea siksi että nykyiselle tutkimus ja kehitystyölle ja innovaatiopolitiikalle pitää saada uutta vauhtia

herra puhemies

me olemme osittain vähän jälkijunassakin joillakin meidän vahvoilla alueillamme suomessa ja siksi tarvitaan tämän tyyppistä uutta toimintaa

valiokunta korostaa sitä että uuden luonnonvarakeskuksen tulee kyetä kokonaisuudessaan profiloitumaan siten että laitos onnistuu hyvin myös kansainvälisissä rahoitushakuprosesseissa

kolmas asia joka täällä on hyvä on se että tämä kokeilu eta maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille maksun asettamisesta on aivan paikallaan

siksi me pohdimme pitkään myöskin laitoksen nimeä

energiapolitiikka jos mikä vaatii poikkeuksellisen isoja investointeja oli kysymyksessä sitten laitospää tai oli kysymyksessä se raaka aineen tuotanto

onko nimi luonnonvarakeskus vai olisiko nimi esimerkiksi luonnonvarojen tutkimuskeskus ja sitä vastaavat englanninkieliset nimet

tapasin hänet muutama aika sitten ja hän suorastaan kehotti suomea tällaiseen kokeiluun sen vuoksi että intialaiset ovat huolissaan siitä että he eivät saa opiskelijoita länsimaisiin korkeatasoisiin yliopistoihin

kummassakin joudutaan laskemaan pitkälle tulevaisuuteen niitä reunaehtoja millä nuo investoinnit pystytään rahoittamaan ja tekemään

päädyimme kuitenkin suomenkielisessä versiossa tähän luonnonvarakeskukseen pitkällisen pohdinnan jälkeen ja annoimme sitten ministeriölle ohjeistusta tuossa mietintötekstissämme siihen millä tavoin se rakentaa tästä englanninkieliset versiot

arvoisa puhemies

siksi kun sitä pitkäjänteisyyttä ei ole nyt riittävästi ollut on suomessa moni investointi kääntynyt kotimaisista energialähteistä fossiilisiin tuontienergialähteisiin

oli myöskin erinomaista kuulla ministerin suulla että tuohon vuokrausvaihtoehtoon voidaan palata

tietenkin valtaosa palaa takaisin tai menee muualle mutta joka tapauksessa tämä on varmasti myös vastaus heidän toiveisiinsa

sen lisäksi mitä ministeri totesi tuosta vuokrauksesta sillä on valtiontaloudellisia vaikutuksia mutta samaan aikaan meillä on myös vuokralainsäädännön tarkistaminen menossa

tämä on puhemies täysin vastoin sitä meidän johdonmukaisen politiikan tarvettamme ja yhteisiä tavoitteita mitä olemme asettaneet eli omaenergiavaraisuutemme kohentamista tuontienergian vähentämistä siirtymistä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin ja uuden tekniikan käyttöönottoon

yksi sellainen merkittävä asia joka tulee vastaan on se mikä tässä perusteluissakin mainitaan elikkä että välttämättä vuokrapellot eivät ole ihan samanlaisen huolenpidon kohteena kuin jos ne ovat omistuksessa

tämä on oleellisen tärkeä asia elinkeinolähtöisyys ja sillä tavoin sen merkitys myöskin ja rahoitukset ja resurssit saadaan paremmin turvattua

tätä ovat korostaneet myöskin kaikki hallinnonalan elinkeinoelämän edustajat että tällä aidosti saadaan niin kuin tähänkin asti hyötyä meidän yritystoiminnallemme tällä luonnonvara alalla ja tämä koordinaatio eri hallinnonalojen välillä nyt sitten tuo tullessaan varmasti tähän myöskin erittäin mittavan lisänsä

en saa en jojossa näitä pitkäjänteisyyttä joudutaan viemään eteenpäin muuten eivät nuo tavoitteet toteudu se on aivan päivänselvä asia

herra puhemies

ensimmäisen kerran tällä vaalikaudella siinä tunnustettiin ja tunnistettiin kauppatase ja vaihtotasevaikutukset joita energia aiheuttaa

valiokunta myös korostaa sitä että koko maan kattava verkosto luonnonvarakeskuksella on erittäin merkityksellinen ja tärkeä

tämän kalastuslain muutoksen pohja on siinä että tällä lailla ja tämän lain nojalla annettavalla asetuksella halutaan suojella uhanalaisia eläimiä ja ennen kaikkea tässä tapauksessa saimaannorppaa

me toimimme pohjoisissa olosuhteissa ja kaikki tiedämme meidän maamme etelä pohjoissuunnassa pituuserot kasvukauden erot kehittymisen erot ja luonnonlakien erot ja tämän pitää näkyä myöskin edelleen siinä koko maan kattavan verkoston säilyttämisessä ja kehittämisessä niin kuin se on tälläkin hetkellä

viime tiistain keskustelu oli ensimmäinen jossa se vakavasti otettiin esille ja pidän sitä erittäin hyvänä asiana että silmät ovat auenneet tältä osin

suomella on tähän velvollisuus niin kansallinen velvollisuus kuin myöskin kansainvälinen velvollisuus ja sitä edellyttävät hyvin moninaiset sopimukset joita suomi on allekirjoittanut ja joihin se on sitoutunut myöskin tämän eläimen osalla

energiaomavaraisuuden osalta me tarvitsemme monia toimia ja yksi toimi on siinä että kun me haluamme päästä tuontisähköstä eroon meillä on pakko olla omaa sähköntuotantoa ja siinä me tarvitsemme myös isoja tuotantolaitoksia mikä tämä keskustelu tuon fennovoima laitoksen osalta myöskin on mutta sen lisäksi me tarvitsemme lukuisan joukon muita toimenpiteitä jotta me pääsemme noihin tavoitteisiimme

pitkät tutkimussarjat ovat myöskin luonteenomaisia luonnonvarakeskuksen tutkimukselle ja ne pitää myöskin pystyä turvaamaan tässä uudistamisen yhteydessä samoin se että me emme osaoptimoi näitä kustannuksia liittyen vuokramenoihin ja tämäntyyppisiin asioihin vaan niitä säästöjä joita tällä myös yhtä aikaa tavoitellaan koska hallitus on myöskin samaan aikaan yhtä aikaa tämän uudistuksen kanssa asettanut tutkimuslaitokselle merkittävät säästötavoitteet ihan aidosti myöskin sitten tulee ettei siellä jää sellaisia vaikkapa vuokranmaksun jäänteitä jotka sitten vievät tältä varsinaiselta tutkimukselta voimavaroja

saimaannorpan suojelussa viimeisinä aikoina päällimmäinen tavoite ja keino joka on osoittautunut myöskin erittäin tehokkaaksi ovat olleet vapaaehtoiset suojelutoimenpiteet ja sopimukset joita on syntynyt yli sen tavoitteen joka asetettiin

tästä tietysti kuuluu kiitos alueelle että on haluttu sitoutua tämän harvinaisen eläimen suojeluun

kun hallitus tänään on ilmoittanut nyt että ruotsin ex valtiovarainministeri anders borg tulee hallituksen talouspoliittiseksi neuvonantajaksi niin voisiko nyt samaan kauppaan liittää myöskin vaikkapa sen että helsinkiin energianeuvonantajaksi hyvä hallitus ja vihreillä täydennettynä voisi tulla vaikka tukholman ex pormestari

osakaskunnat maakunnat ovat lähteneet hyvin voimakkaasti tähän mukaan ja myöskin ministeri anttila ansaitsee siitä kiitoksen että hän piti päänsä ja vei lävitse sen erittäin mittavan hankkeen jolla nämä vapaaehtoiset sopimukset aikaansaatiin ja myöskin saimaannorpan suojelu sitä kautta erittäin vahvasti ja voimakkaasti parantui ja laajentui ja myös varmistui

kyllähän tukholmassa on tehty erittäin merkittäviä ratkaisuja suurkaupungin osalta millä se on pystynyt sekä uusiutuvia energioita vahvasti lisäämään että osallistumaan ilmastotalkoisiin

tämä uusi luonnonvarakeskus tuo myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ja niin kuin jo sanottua elinkeinoon uusia eväitä ja uutta pohjaa tieteellistä pohjaa

samoin on tällä hetkellä laadinnassa ympäristöministeriön puolella ja johdolla laajapohjaisella yhteistyöllä saimaannorpalle uusi suojelustrategia ja sen tavoitteena on esittää toimet saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi jolloin norppa pitkällä aikavälillä pystyy säilymään elinvoimaisena kaiken kaikkiaan kaikilla esiintymisalueillaan

puhemies

täällä edustaja tynkkynen nosti hyvin esille sen vai olisiko ollut edustaja ville niinistö että eilen esimerkiksi vihittiin mikkelissä biohiililaitos käyttöönsä ensimmäinen laatuaan suomessa

valiokunta tuossa omassa mietinnössään korostaa myös sitä että laitoksen johtokunnalla pitää olla aito mahdollisuus vaikuttaa laitoksen toimintaan sen sijoittumiseen ja tutkimushaaroihin eikä ainoastaan ja pelkästään johtajalla

se on uuden teknologian laitos joka tuottaa biohiiltä joka on puuraaka aineesta tehtyä ja tuo biohiili käy sellaisenaan vaikkapa tänne helsingin moniin kivihiililaitoksiin sellaisenaan

valiokunta painottaa erityisen merkittävällä tavalla sopimusmenettelyä ja sitä että sitä kautta saamme sitoutumaan kaikki alueella toimivat niin vakituiset asukkaat kesäasukkaat kalastajat kuin kaikki vesillä liikkuvat tähän menettelyyn ja tähän rajoitustoimenpiteeseen

elikkä sillä johtokunnalla pitää olla aito vaikutusvalta ja aito vaikutusmahdollisuus ja uskon että käytännön toimissa näin myöskin tulee olemaan

puhemies

yksi pieni asia jonka haluan nostaa joka ei ole tuossa meidän mietinnössämme on se että tiedonantovelvollisuus laajennetaan koskemaan myös metsätalouden elinkeinonharjoittajia niin kuin tällä hetkellä se tapahtuu maatalouden harjoittajien osalta

se potentiaali siellä on olemassa iso ei ainoastaan energian osalta joka siinä on erittäin mittavasti nimenomaan energia mutta myöskin niiden ravinteiden osalta joita noista raaka aineista on saatavana vaikkapa yhdyskuntalietteistä jätteistä

se tiedonantovelvollisuus ei koske kaikkia toimijoita vaan samalla tavalla otantaperusteella kuin on maataloudenkin osalta tietoja kerätty se tulee myöskin metsätaloudenharjoittajien osalle

valiokunta pitää välttämättömänä että suojelustrategian tavoitteiden saavuttamiseksi vapaaehtoisia toimenpiteitä saimaannorpan suojelemiseksi tehostetaan edelleen

kun me saamme teknologian tässäkin asiassa kuntoon me pystymme puhdistamaan meidän yhdyskuntajätevetemme paljon nykyistä tehokkaammin ja paremmin saamaan talteen siitä energian ja sen lisäksi saamaan siitä talteen puhdistetut lannoitteet joilla voimme korvata tällä hetkellä sekä fossiilisella tavalla että tuonnilla tuotavat ja valmistettavat lannoitevalmisteemme

valiokunta esittää myöskin muutamaa muutosta noihin lakeihin ja käyn vain kursorisesti nämä tässä lävitse

tämä on todella megaluokan asia mutta tämäkään ei tapahdu jos ei meillä teknologia ole sellaisella tasolla että pystymme sen tekemään ja tuottamaan

vaikka sopimusalueen koko on kasvanut viimeisen vuoden aikana erittäin nopeasti edelleenkin siihen sisältyy muutamia aukkopaikkoja joiden osalta kalastusta koskevat rajoitussopimukset tulee saada välittömästi aikaan kuuttien suojelemisen tehostamiseksi ja tähän on vielä jonkun verran matkaa noilla osakaskunnilla

muuten tämä on yksimielinen ja erinomaisen hyvä laki

ne kehityskulut joita suomessakin tällä hetkellä on ovat erinomaisella uralla tähän suuntaan mutta läheskään vielä ne eivät ole valmiita ja siksi me tarvitsemme vahvaa tutkimus ja kehitystyötä niin energiantuotannossa kuin kaikissa muissakin niissä jakeissa joita me voimme uusiutuvien energioiden ja uusiutuvien luonnonvarojemme osalta aikaansaada

valiokunta siis pitää tärkeänä vapaaehtoissopimusjärjestelmän kehittämistä siten että sopimukset ovat keskenään yhdenmukaisia ja suojelutoimien osalta riittävän tehokkaita ja kattavia

se on sitä energiatehokkuutta parhaimmillaan ja se on sitä resurssitehokkuutta parhaimmillaan ja sillä voidaan myöskin vaikuttaa siihen kauppa ja vaihtotaseeseen ja siihen että me saamme ne myönteiset ilmastovaikutukset ja ympäristövaikutukset aikaiseksi ja näin menetellen elinkeinojen kautta ei kieltämällä eikä rajoittamalla vaan talouden mekanismeja hyväksi käyttäen

nyt kaikilta osin nuo sopimukset eivät ole aivan saman sisältöisiä ja jäljempänä kerron millä tavalla valiokunta esittää niiden saattamista samanlaisiksi ja kuinka asia siitä eteenpäin hoidetaan

tämän sopimusmenettelyn etuna on siis se että kun kalastusrajoituspäätökset tehdään paikallisella tasolla osakaskunnat sitoutuvat kattavimmin noudattamaan ja myös valvomaan rajoituksia omilla vesialueillaan

se on paljon paljon järkevämpää kuin se nykyinen linja joka meillä on ollut että me kiellämme ja rajoitamme erilaisia asioita

ministeri niinistö äsken puhui erittäin hyvin siitä millä tavoin meidän on suunnattava voimavaroja siihen että me käytämme uusiutuvia luonnonvaroja tehokkaalla ja tietenkin myöskin kestävällä tavalla ja korvaamme sillä uusiutumattomia

sopimusjärjestelmästä ei kuitenkaan ole säännöksiä nykyisessä kalastuslaissa eikä metsähallituksella ole kalastuslain nojalla yleistä toimivaltaa yksityisten vesialueiden kalastusta koskevissa asioissa